myös korruptionvastainen toimikunta greco on vieraillut suomessa tutkien meidän tilannettamme muun muassa lahjusten vastaanottamisessa ja sitä mitä kontakteja poliitikoilla on ja tästähän eduskunta on laatinut sitten suositukset

tämän ratkaisun eduksi on nähty ammattitaidon keskittäminen yhteen toimipisteeseen sekä kaupallisten että muiden lupien osalta vuosittaisen lupamäärän jäädessä vähäiseksi

jäsenmaiden parlamentit valitsevat yleiskokouksen valtuuskunnat kansallisten poliittisten voimasuhteittensa perusteella ja toiminta ulottuu euroopan rajojen ulkopuolelle rakentavassa hengessä

tahtoisin korostaa sitä että nyt kun euroopan unionin jäseneksi on pyrkimässä uusia maita jotka pyrkivät toteuttamaan jäsenyyden ehtoja euroopan neuvoston edellyttämällä tavalla niin tässä jäsenyysprosessissa tulisi ehdottomasti kiinnittää suurta huomiota jäsenmaiksi pyrkivien talouden tilaan ja sen hoitoon suunnitteluun ja talousnäkymiin kuinka nämä maat aikovat taloutensa hoitaa

venäjän ja ukrainan välinen kriisi ei ole myöskään hellittänyt vaan levottomuudet samoin kuin venäjän tietynlainen eristäytyminen ovat ilmeisiä koko ajan ja kuten puheenjohtaja mainitsi venäjä ei osallistu euroopan neuvoston toimintaan kuten aiemmin sitä samanlaista neuvotteluyhteyttä ei ole

ulkosuhteitten hoitaminen kuluneena kautena näkyi esimerkiksi siinä että vaikka pohjois afrikan maat eivät voi tulla euroopan neuvoston jäseniksi kuitenkin neuvosto on ottanut näitä maita koskevia kysymyksiä keskusteluun ymmärtäen että alueen tilanne vaikuttaa eurooppaan

sitten lopuksi mainittakoon että kertomuksessa on myöskin otettu kantaa jussi halla ahon jäsenyyteen euroopan neuvostossa

toisaalta tehtävien keskittämisestä poliisihallitukseen seuraisi yksityiselle luvanhaltijalle tarve asioida useammassa eri paikassa lupa asioissa

tässä kertomuksessa toivon edustajien siihen perehtyvän ja sen lukevan tulee juuri se puheenjohtajan esiin nostama kuvaus siitä että tämä oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistämisen työ on hyvin laajalla skaalalla ihmisten arjessa mutta myös jatkuu näihin isompiin konflikteihin

demokratiakumppanimaitten kautta euroopan neuvosto edistää tärkeitä ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä kysymyksiä monissa euroopan unionin ulkopuolisissa maissa

poliisilaitos on fyysisesti helpommin tavoitettavissa jolloin asioinnin voi tehdä henkilökohtaisesti joka helpottaisi myös esimerkiksi hakemuksen laatimista koskevaa ohjeistusta

ministeri koskinen maa ja metsätalousministeriössä on ilmeisesti aloittanut tämmöinen lähiruokakoordinaattori ja ohjelma lähiruuan menekin edistämiseksi

ja niin kuin täällä myös edustaja pelkonen totesi olemme euroopassa ja suomessa tilanteessa että nuorisotyöttömyys pahenee ja olemme ehkä hukkaamassa kokonaisen sukupolven antamalla nuortemme syrjäytyä ja tähän myös suomen tasavallan presidentti niinistö on ottanut kantaa ansiokkaasti

haluaisin kysyä arvon ministeriltä millaisia tavoitteita olette asettaneet maa ja metsätalousministeriössä lähiruuan menekin edistämiseksi myös julkisissa hankinnoissa ja ymmärtääkseni myös tässä asiassa lähiruoka on kokonaistaloudellisesti sitä edullisinta niin kuin hankintalaissa sanotaan

esimerkiksi euroopassa väestö vanhenee nuorisotyöttömyys vaivaa useita euroopan maita ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu tai rikollisuus vaanii uutena muotona netin kautta ja alaikäisiä

mutta kaiken kaikkiaan suomen valtuuskunnan toiminta on ollut aktiivista vaalitarkkailusta juuri siihen parlamentaariseen työskentelyyn yleisistunnossa ja komiteoiden työskentelyyn ja on todella ollut ilo olla mukana tässä valtuuskunnassa

toivon hallitusohjelman nuorisotakuun vastaavan tähän suomessa aivan kuten ministeri urpilainen totesi samoin kuin sen että siitä on otettu mallia koko unionin alueella

euroopan talouskasvu on hidasta mikä on nostettu keskusteluun harmaan talouden ongelmien kanssa kuten meillä suomessa samoin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet

ampuma aselupahakemuksen toimittaminen nykyisten sähköisten järjestelmien avulla ei ole asianmukainen vaihtoehto hakemuksen sisältämien salassa pidettävien tietojen vuoksi

valiokunta pitää keskeisenä että lupajärjestelmä on mahdollisimman yksinkertainen toimiva ja käyttäjäystävällinen

arvoisa puhemies

kiinnitän osaltani huomiota vielä siihen että vähemmistövaltuutetulla on siis jo tälläkin hetkellä mahdollisuus vierailla säilöön otetun luona kun hän on poliisin tai rajavartiolaitoksen tiloissa

tästä on valmistunut raportti kohtuulliset eläkkeet kaikille ja sitä seuraavassa päätöslauselmassa ja suosituksessa ehdotetaankin ratkaisuja joilla turvataan minimieläkkeen tyyppinen ratkaisu ja turvataan eläkeläisten oikeuksia

valiokunta on myös eri yhteyksissä pitänyt sekä hallinnon että ammattitaidon varmistamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisena asioiden keskittämistä yhteen paikkaan kun asioiden määrä on vähäinen

samalla tavalla kuin edustaja hautala totesi olisin minäkin toivonut että ministeri olisi ollut paikalla esittelemässä tätä asiaa joka on kuitenkin suuri muutos maatalouden tuottajille

kuluneelta kaudelta esimerkkinä hyvästä suomen edustajien toiminnasta juha korkeaojan valmistelemaa raporttia maa ja kalatalouspolitiikasta voitaneen pitää sisällöltään merkittävänä

näillä perusteilla hallintovaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena että asevientiasetuksen soveltamisalaan kuuluvat lupa ja valvontatehtävät keskitetään myös pysyvää yksityistä vientiä koskevilta osin poliisihallitukseen

kuten puheenjohtaja huovinen otti esille delegaatio on tehnyt yhteistyötä suomen eduskunnan valiokuntien kanssa ja tässä haluan lausua hallintovaliokunnan puheenjohtajana kiitoksen puheenjohtaja huovisen asiantuntijalausunnon ja kuulemisen saamisesta ihmiskauppaa koskevassa lausuntoasiassa jota siis suomen eduskunnan hallintovaliokunta käsitteli

haluaisin korostaa myös sitä että meillä on erittäin korkeatasoisia hyvin toimivia järjestöjä jotka vapaaehtoisesti tai osittain vapaaehtoisesti hoitavat tätä tehtävää

niin kuin täällä on todettu esityksessä omaisuusvahinkoihin varaudutaan yleensä vakuutuksin mutta tällaista tuotejärjestelmää tuotepohjaa ei ole ollut olemassa ja mielenkiinnolla jäämme tietysti odottamaan mistä tällainen maanviljelijää palveleva tuotteisto saadaan järjestettyä

luvanhakijan tarpeiden huomioimiseksi valiokunta kuitenkin ehdottaa että lupahakemuksen voi jättää poliisilaitokseen vaikka käsittelijänä ja valvontaviranomaisena on poliisihallitus

eun liittyminen ihmisoikeussopimukseen on tuonut unionille oikeushenkilön aseman ja samalla eu käsittelee omassa organisaatiossaan entistä enemmän niitä asioita mitä euroopan neuvostokin

olisin nähnyt hyvänä myös sen että olisi jätetty aikaa valmistella kun sitä valmisteluaikaa kerran pyydettiin tähän että mahdollisesti oikeusasiamies nämä tehtävät olisi ottanut hoitaakseen

tämä ei ihan tämän vuoden kertomukseen kuulu mutta tammikuun yleisistunnossa nimenomaan suomen ansiosta tämä otettiin lausuntoraportissa esille että perheväkivalta kohdistuu myös miehiin

arvoisa puhemies

euroopan neuvosto on omassa toiminnassaan joutunut ottamaan kantaa juuri euroopan unionin vahvaan läsnäoloon ja on todettu että jäsenmaiden mielenkiinto euroopan neuvostoa kohtaan on mitä ilmeisimmin juuri tämän vuoksi hiipunut

mikään ei maailmassa indikoi sitä että luonnonkatastrofeista luonnonmullistuksista aiheutuneet satovahingot olisivat vähenemässä

ehdotuksen hyväksymistä muutettuna juuri siten että lupa ja valvontaviranomaisena asevientiasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimii poliisihallitus ja lupahakemuksen voi jättää myös poliisilaitokseen

sen lisäksi että oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta hänellä on myös velvollisuus valvoa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista

jos ajatellaan vaikkapa viime vuosien tulvia ja sitä että tulvavahingoilla on maanviljelijälle monesti monelle vuodelle kertautuva vaikutus on se varmasti myös osaltaan haaste tälle vakuutusjärjestelmälle

hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

vaikka tämä nyt koskeekin vahinkojen korvaamista niin toivon että meillä myöskin paneudutaan osaltaan jo tämän lain käsittelyssä siihen miten päästään näitten vahinkojen ehkäisemiseen

muutokset ovat pääosin teknisluonteisia mutta on tehty joitakin sisällöllisiä täydennyksiä ja täsmennyksiä jotka koskevat esimerkiksi televalvonnan edellytyksiä suunnitelmallisen tarkkailun käyttöedellytyksiä peitellyn tiedonhankinnan käytön edellytyksiä salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittamista ja niin sanotun ylimääräisen tiedon käyttämistä näyttönä

samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annettiin uuden esitutkintalain ja uuden pakkokeinolain muuttamista koskeva hallituksen esitys johon uudet poliisilain säännökset salaisista tiedonhankintakeinoista liittyvät kiinteästi ja siitä mitä ilmeisimmin saamme tänä iltana lakivaliokunnan puheenjohtajan mietinnön esittelyn

arvoisa puhemies

aivan totta kuten ministeri kertoi meillähän on valiokunnassa käsiteltävänä tämä monialaisen palvelukeskuksen perustamishanke ja itsekin kyllä ihan varmasti tuen niitä pyrkimyksiä jotka nimenomaan helpottavat pitkäaikaistyöttömien asemaa

on myös yleisesti todettu että kanteluista oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle on ollut jopa suoranaista haittaa joskin siis kansalaisen sitä oivaltamatta ennen kuin on myöhäistä

televalvontaa voidaan suorittaa jos henkilön lausumien uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muuten voidaan perustellusti olettaa hänen syyllistyneen lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin taikka sitten toisaalta kansanomaisesti sanottuna laajamittaiseen hakkerointiin

onko kunnilla tällä hetkellä mitä työkaluja toimia ennen kuin ollaan siinä tilanteessa että todetaan että näitä pitkäaikaistyöttömiä nyt vain on

uuden poliisilain mukaan ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla televalvonnalla tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua tietoa joka ei liity rikokseen tai vaaran torjumiseen tai koskeekin muuta rikosta kuin sitä jonka tutkimiseen edellä mainituilla keinoilla on annettu lupa

toimintavuoden kertomuksesta jossa on paljon hyvää kerrottavaa innovaatioista talousjärjestelmän kehitystyöstä ja sitran roolista toimintaympäristöjen muuttuessa

muutamia kohtia joihin haluan kiinnittää huomiota elikkä tarkastusvaliokunta otti huomioon mietinnössään hiljattain nämä terveydenhuollon tietojärjestelmät ja niiden kustannukset

kuntaohjelma ja yliopistolliset keskussairaalat ovat sen teettäneet ja siinä julkaistu selvitys on osoittanut että yhden potilastietojärjestelmän malli on mahdollinen vaihtoehto suomessa

ylimääräisen tiedon perusteluetteloa ei ole ryhdytty laajentamaan jotta ylimääräisen tiedon käyttö olisi näissä edellä mainitsemissani laeissa yhdenmukainen

telekuuntelun teknisen kuuntelun ja teknisen laitetarkkailun keskeyttämisestä todetaan että näin on tehtävä jos se on kohdistunut sellaisten tahojen viestintään johon tiedonhankintakäyttöä ei ole tarkoitettu käytettävän

kunnilla on paljon tehtäviä eivätkä ne ole viime vuosina vähentyneet ja niin kuin tässä nyt on huomattu kuntien ja kuntatalouden sopeuttamistoimenpiteet jatkuvat selonteossa se on todettu ja sopeuttamistoimenpiteet ovat rajallisia niin kuin esimerkiksi siinä että kunnilla määrärahat kerta kaikkiaan loppuvat tai niitä ei voida resursoida tarpeeksi

maamerkit ohjelmalle minun on annettava erityinen kiitos sillä se nostaa esiin biotalouden mahdollisuudet suomessa ja piirtää laajaa kuvaa siitä mitä mahdollisuuksia biotalous voi tuoda

kuuntelulla ja tarkkailulla saadut tallenteet on hävitettävä

tämä ei ole siis ylimääräiseen tietoon rinnastettava tilanne myöskään perustuslakivaliokunnan mukaan

eli biotalous ja green care toimijuus vahvistavat suomen vihreää talouskasvua joka tarvitsee mielestäni vauhtia ja mahdollisuutensa päästä eteenpäin sillä biotalous uskon näin on suomen kansantalouden uusi tukijalka

tässä tuli jo kysymys siitä että käynnistetään toimenpiteitä omaishoidon tuen myöntämisperusteitten yhtenäistämiseksi mutta minä haluan kysyä arvon ministeriltä mitä toimenpiteitä aiotaan tehdä tuen myöntämisperusteitten yhtenäistämiseksi

sitran kuntaohjelman terveyskioskihankkeet tarjoavat niin sanotun matalan kynnyksen palveluita joista saatuja hankkeen tuloksia on pääsääntöisesti pidetty hyvinä ja toimintaa on tarkoitus laajentaa mutta muistutan kuitenkin että kioski laitteineen ei korvaa hoitajan vastaanottoa tai terveydenhoitajan neuvolavastaanottoa

lopuksi hallintovaliokunta haluaa kiinnittää huomiota tiettyihin kotirauhan suojaamaan paikkaan pääsemistä koskeviin säännöksiin joita toivotaan mahdollisesti tarkennettavaksi ja huolellisesti valmisteltavaksi esimerkiksi tulevan aselainsäädännön yhteydessä

emme saa tuudittautua siihen että seinät voivat korvata aidon vastaanottotilanteen eli tämän toiminnan tulee olla täydentävää eikä korvaavaa

pää viime kaudella jaro ja ylipäätään ei tässä yhtään ympäristönsuojelulakia olla lakkauttamassa ei ilmastolakia ja viime kaudella metsälakiin nostettiin uusia luontokohteita joita suojellaan sitä kautta ja metsänomistajilla on vaihtoehtoisia menetelmiä erilaisille hakkuukäytännöille jatkuvan kasvatuksen periaate jotka eivät mielestäni myöskään tarkoita mitään metsän erityistä parturointia sitäkin täällä on esitetty vaan jos me aiomme jalostaa metsästä niitä korkean jalostusarvon tuotteita se puu on ensin kaadettava

jos jotain voisin toivoa sitran toiminnasta niin sitä että siellä aloitettaisiin uudelleen talouspolitiikan johtamiskurssit joista olen saanut yhteydenottoja runsaasti ja joita on pidetty hyvinä

arvoisa rouva puhemies

kuitenkin kunnat tarvitsevat luottamushenkilöt virkamiestyöparina siellä tarkkaa taloudenpitoa jotta meillä tilanne jatkuu hyvänä eikä käy kreikan tie

kannatan lämpimästi niitä ajatuksia joita edustaja lipponen totesi tulevaisuusvaliokunnan roolista ja toivon tulevaisuusvaliokunnan näkemyksille ennakkoluulotonta vastaanottoa eduskunnassa ja valtioneuvostossa

sairauksien ennaltaehkäisy kaikissa elämänvaiheissa olkoon myös merkittävä osa tulevaa sote toimintamallia ja ennaltaehkäisy on myös tulevaisuuden kuntien tehtävä edelleen

arvoisa puhemies

jatkossa huolehditaan että sopivat henkilöt ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja että heitä on riittävästi

ja nyt hallitusohjelmahan on nostanut eritoten täällä osiossa biotalous ja puhtaat ratkaisut meidän energiapolitiikkaan haettavaksi aivan uusia linjoja hakemaan tuota niin energia mikä jollaisia en kyllä ole sdpn avauksissa näiden vuosien saatossa nähnyt vai mitä häh

mutta huoltovarmuus pitää nähdä osana nimenomaan kokonaisturvallisuutta

me olemme todellakin tuonnin varassa ja itämeren kautta eikä siellä kummoistakaan kriisiä välttämättä tarvita jotta siellä tuonti voi häiriintyä

arvoisa puhemies

tämä syntynyt sote malli on lähellä mallia mitä viime kaudella esitimme jossa yhdistetään sote palvelut kuntia laajempaan hallintomalliin

meillä olisi todellakin varaa muuttaa energiakauppatasetta positiiviseksi nimenomaan kotimaisen energian avulla ja sitä kautta parantaa huoltovarmuutta niin kuin täällä monissa puheissa on todettu

vakiintuneen tavan mukaisesti saamme tämän kertomuksen taas tänä vuonna ja tuon terveisiä myöskin kentältä

mutta näillä toimijoilla on yhteisiä tehtäviä joita edelleen kehittämällä turvataan kansanvaltainen hallinto kansalaisten suomi joka on yhdessä rakennettu kuten hallitusohjelmassa todetaan

työ on tehty huolellisesti ja säädösten mukaisesti mutta kanteluiden määrään liittyen voisi kuitenkin esittää sen kysymyksen ovatko kaikki kantelijat tyytyväisiä kertomuksen sisältöön onko hallinto ollut oikeudenmukaista asiantuntevaa ja onko ollut vilpitön tahto pyrkiä siihen oikeudenmukaiseen ratkaisuun

tässä siis on kyseessä laki jolla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaadittu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltiossa koskevista vaatimuksista